eli vaikuttavuus puuttuu vielä täällä ei ole konkretiaa annettu niin että on turha puhua kuka tässä nyt on oikeassa tai väärässä

tämähän lähtee siitä että valtionpäämiesten pitäisi saada demokratia toteutettua ettei kansalaisia nujerrettaisi että kansalaiset voisivat osallistua vapaisiin vaaleihin niin kuin ajatellaan nyt vaikka täällä suomessa ja pohjoismaissa ja kansalaisilla olisi oikeutensa he voisivat käydä koulua ja tehdä erilaisia päätöksiä

kyllä tässä sitten näin käy että jos tämä hallituksen esitys näin menee lävitse niin on todella mahdollisuus että näiden niin sanottujen varsinaisten katsastusasemien pitää lopettaa toimintansa ja sitten syntyy korjaamon taholle näitä katsastusasioita

kaikissa muissa eu maissa paitsi suomessa investoinnit ovat kasvaneet yksityinen kulutus on kasvanut ja vienti kasvanut

sivistysvaliokunta on oikein korostanut että median käyttökulttuurin muuttuessa sisällöntuottajien tulisi ottaa aiempaa suurempi vastuu laadukkaiden ohjelmasisältöjen suuntaamisesta lapsille

kysyn

missä on hallituksen vika koska suomessa ei ole käynyt näin

tarkoituksena on muuttaa vuorotteluvapaalakia niin että vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta toimeenpanon johtaminen ohjaaminen ja kehittäminen kuuluisivat sosiaali ja terveysministeriölle ja vastaavasti työvoimapoliittisten asioiden osalta työ ja elinkeinoministeriölle

en tämän enempää halua sanoa mutta sen myös haluan sanoa että ei hallituskaan täysin viisas ollut viime keväänä kun yritysvero annettiin suuryrityksille ja mitään investointeja nämä suuret yritykset eivät ole antaneet päinvastoin nyt meillä on toive että pienet ja keskisuuret yritykset jotain tämän maan pelastamiseksi tekevät

ikärajojen ja sisältösymbolien tulee olla näkyvästi esillä ja niiden merkityksestä pitää muistuttaa katsojia jatkuvasti

tämä tehtävä on vaikea ja aikaa vievä

nyt ollaan aallonpohjalla

mutta muistutetaan nyt vielä tällä hetkellä että käytiin juuri tämän vuoden aikana keskustelua vuorotteluvapaasta ja nyt uusi niin sanottu vuorotteluvapaa tuli syyskuun alussa voimaan ja siinähän tuli näitä tiukennuksia

kyllä pitäisi näillä yksityisilläkin yrittäjillä olla mahdollisuus toimia

voisiko oikeusministeri vastata tähän kysymykseen millään tapaa

voidaan siis sanoa että politiikan tekijät ovat itse olleet syypäitä monien kansanryhmien vieraannuttamisessa politiikasta ja päätöksenteosta

strateginen suunnittelu on saanut aikaan uudenlaista yhteistyötä ja keskustelua ministeriöiden välillä ja myös aluetasolla yhteistyö on tiivistynyt

tämä varjobudjettimme onkin sellainen että tulevien vuosien varalta on tarpeellista että käännetään tämä energia kotimainen energiateollisuus kotimainen työ nousuun sääntelyn purku

sama päätöksenteon karkaaminen on tapahtumassa kunnissa

maaseudulla on mahdottomat mahdollisuudet jos ne otetaan käyttöön samoin kaivannaisteollisuus metsäteollisuuden ja biotalouden ohella

aluehallinnon resurssivajetta on jouduttu eräiltä osin toistuvastikin paikkaamaan lisätalousarvioilla mikä ei tue organisaation pitkäjänteistä suunnittelua ja kehittämistä

meidän on turha itkeä alhaisen äänestysaktiivisuuden perään jos kunnanvaltuustoissa käytetään vain näennäistä valtaa

mutta se ei kuulunut laki esityksiä keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään työelämä ja tasa arvon

näitä tulee pohtia

täällä ei kannata mitään yksityiskohtaisia keskusteluja käydä mutta palauttaisin nyt mieleen kuka puolue ja ketkä puolueet olivat jotka antoivat tälle suurelle kapitalismin pääomalle yritysveroalennusta lähes miljardi euroa

tulee kyllä aikuisten musiikkia mutta tarjonnan pitää olla tasapuolista ja ikäryhmät huomioivaa

tätä työntekijöihin kohdistuvaa tuottavuusohjelman nimissä tehtyä vähennystä ja sen seurauksia olemme puolueena jo viime vaalikaudella kritisoineet

kansanäänestyksillä suoralla demokratialla median ja sosiaalisen median käytöllä tai millään muullakaan ei paranneta todellisen demokratian kasvavaa vajetta

kun joillakin osa alueilla reilusti yli puolet esimiehistä ilmoittaa että tulostavoitteet ovat toteutuneet huonommin kuin ennen uudistusta ei voi sanoa että muutos olisi kaikilta osin onnistunut

tälläkin oltaisiin varmaa montaa köyhää ja työttömyyttä autettu

kohta loppuu

myös paikallisradiolupien on oltava säänneltyjä niin että siinteli kyllä toimiluvilla on ettei muodostu epätervettä kilpailijaa vastuullisesti toimivalle alan yrittäjälle

ongelmia todetaan myös sivistystoimen hallinnonalan sijoittamisissa joissa eri toimintoja on sijoitettu valiokunnan esityksen vastaisesti

paikallisradioilla tulee myös olla tiukat eettiset säännöt ohjelmiston tasosta niin että sitä koskevat samat sääntelyt kuin yleisradion kanavia

ja niin kauan kuin vakaus ja demokratia näissä maissa puuttuu niin kauan meillä on tämä hallitsematon maahanmuutto ja turvattomuuden tunne seuraa mittaamatonta hätää

nyt nähdäänkin tarpeellisena kirjasto liikunta ja nuorisotoimen uudelleen sijoittaminen aluehallintovirastoihin sivistysvaliokunnan aikaisemman esityksen mukaisesti

kansalaisten ääni katoaa kun konsultit ja raha suurimpana konsulttina sanelevat päätösten prioriteetit ja siitä saamme syyttää itseämme

sosiaali ja terveyspuolen valvonnassa todetaan suuria puutteita

on kysymys siitä mitä voisimme tälle tehdä

suomea ei uhkaa tällä hetkellä mikään valtio

mielestäni venäjä on edelleen meidän hyvä naapuri ja kauppakumppani pakotteiden myötä

mutta on kysyttävä koska nyt eilen illalla suomalainen eurooppa neuvoston jäsen on esittänyt että nyt pitäisi venäjä pakotteista luopua

sosiaali ja terveysvaliokunta lausunnossaan esittää lastensuojelun laatusuositusten valmistelua ja valtakunnallisen lastensuojelun valvontaohjelman käynnistämistä pikaisesti

jos me näennäiskuuntelemme kansaa jos hallintokoneisto elää omaa elämäänsä ja sääntelyä ei pureta emme voi puhua demokratian voittokulusta vaan päinvastoin

meillä on tämä suuri venäjä vastassa

kaikista asioista ei pitäisi puhua vaikka mitä ajattelisikin koska nämä nato keskustelut menevät aina sitten ilmavirtoja myöten kremlin putinille

kansalaiset vieraantuvat politiikasta yhteisten asioiden hoidosta

olen sitä mieltä että suomi on liittoutumaton valtio ja meidän on hyvä seurata sivusta

ja kun näitä keskusteluja on tarkoitus käydä sitten eu tasolla ja venäjän ja ukrainan kanssa niin eivät nämä ainakaan edespäin vie asioita

ja jos me paneudumme tähän ukrainan kansan asemaan

esimerkiksi ammattiliitto pron luottamushenkilöiden tekemiä valvontapyyntöjä ei ole työnsuojelun vastuualueella kyetty tekemään tai pyyntöön ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa

koska suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan panostamassa merkittävästi työurien pituuden lisäämiseen tulee työsuojeluvalvonnan merkitys entisestään kasvamaan ja tähän olisi tarvittavat voimavarat löydettävä

asiat on valmisteltava alhaalta ylös periaatteella

jotta saataisiin jonkinlainen järjestys ukrainaankin niin meillä pitäisi olla diplomatiataitoja aina täältä eduskunnasta lähtien

työmarkkinajärjestöt ovat viime lokakuussa esittäneet toimenpiteitä työsuojeluvalvonnan resurssien riittävyyden ja tarkoituksenmukaisen kohdentamisen toimivaltuuksien ja hallinnon kehittämiseksi

kannatan yhteisöllistä ja rehellisesti kansalaisten etuja ajavaa hallintoa

yhteiskunnallisessa hallinnossa on muistettava että hallinnon asiakas on suomalainen ja suomalainen yritys

me tiedämme ihan hyvin että jos me osallistumme suomi mukaan luettuna pakotteisiin niin voi olla niin että venäjä määrää että nyt laitetaan jälleen nämä kaasuhanat kiinni niin kuin muutama vuosi sitten ukrainassa tapahtui

järjestöjen näkemys on se että työsuojelutarkastajilla tulisi olla valtakunnallinen toimivalta siten että sen käyttö oman alueen ulkopuolella edellyttää asianomaisen aluejohtajan valtuutusta

emme tarvitse ulkopuolista viisastelua vaan äänestäjän äänen on ratkaistava

se tietää entisestään kurjuutta ukrainalle ja tiedämme myös että nämä kaasuhanat menevät myös sinne eu tasolle eli keski eurooppaan

olkoot nämä opit niin minulle kuin myös toivottavasti jokaiselle päättäjälle

eli tässä on tällaista kissanhännän vetoa niin että minä ainakin vaikken nyt paljon ulkopolitiikasta ymmärräkään ajattelen että meillä pitäisi nyt olla joka tasolla tämä diplomatiataito

arvoisa puhemies

tämä johtaa siihen että asioita ei voida käsitellä mitenkä pitäisi ja asiakastyytyväisyys on sen mukaista

millään verenvuodatuksilla ei ukrainalle saada rauhaa vaan siinä pitää olla malttia ja malttia

tietysti ensi sunnuntaina tämä krimin äänestys laittaa tämän puoleen tai toiseen mihinkä tästä mennään mutta toivon että ei kovin mahtipontisia puheita täällä puhuta

toiseksi suomalaista maataloustuottajaa ei voi enää rangaista ei millään uusilla leikkauksilla ja tukien menetyksillä

nyt on todettu että erityisesti elinkeinoelämän ja maatalousyrittäjien kannalta ongelmana on lupamenettelyjen hitaus varsin pienissäkin hankkeissa

samalla se pyrkii huomioimaan talouden muutokset väestön ikääntymisen tuomat tarpeet

esimerkiksi ruokapiirit ja tilamyynnit suoramyynnit toisivat lisätuloja viljelijöille ja kaikki tulot jäisivät kunnalle

arvioni mukaan kyllä yhdyn vähän edustaja rehulaan siinä että merkittävä osa siinä oli myöskin työmarkkinajärjestöillä mutta sitä sopii siis kysyä

prosessit aluehallinnossa ovat muuttuneet asiakkaan kannalta niin monimutkaisiksi että hän tarvitsee erillistä asiantuntija apua asioidessaan aluehallintovirastossa

täällä on myös puhuttu että meidän pitäisi ottaa tämä kotimainen huoltovarmuus ja puhdas ruoka se on niin kuin terveyttä valtiksi kilpailukykyisenä maahamme mutta siihen tietysti pitäisi satsata

sitten meillä todellakin oli tuo edustaja zyskowiczin mainitsema kannustuskomitea sen jälkeen oli edustaja rehulan mainitsema sata komitea ja oli siinä välissä kai pari muutakin komiteaa jotka myöskin ovat esittäneet muistaakseni nimenomaan tätä yhtenä keskeisimmistä esityksistä

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilaajavastuulakia yksinomaan rakennustoimintaa koskevan laajennetun tilaajan selvitysvelvollisuuden sekä siihen liittyvän korotetun laiminlyöntimaksun osalta

vaikka aluehallintouudistuksella on hyviä puolia näyttäisi siltä että se on osittain tehty samaan tapaan kuin nyt aiotut kunta ja sote uudistus

sitra on ehdottanut yhdeksi uudeksi asiakokonaisuudeksi suomen terveyden ja sosiaalihuollon rahoitusjärjestelmän uudistamista

arvoisa puhemies

tehdään monilta osin pikaisia suunnitelmia laitetaan ne käytäntöön ja vasta sen jälkeen katsotaan miten mahtaa toimia

lisäksi ehdotetaan muutettavaksi hankintalakia siten että jatkossa kaikkien hankintayksiköiden olisi otettava rakennustoimintaa koskevaan hankintasopimukseen lauseke jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja joita suomen lain ja työehtomääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä

tätä avausta on tervehdittävä suurella tyydytyksellä ja toivottava hankkeen saavan vauhtia niin että silloin kun kuntarakenneohjelmaa tuodaan eduskuntakäsittelyyn olisi jotain valmista tullut

silloin myös alkoivat yleistyä niin sanotut epätyypilliset työsuhteet kuten määrä ja osa aikaiset sopimukset

me olemme kaikki yksimielisiä siitä että ihmisiä pitäisi innostaa ja kannustaa töihin mutta siitä huolimatta sellaisen lainsäädännön aikaansaaminen että me voisimme yksimielisesti päättää miten se tapahtuu ennen tätä on ollut aika lailla rajoitettua

valtion konserniohjaus mihin toimintakertomuksessa myöskin viitataan olisi viimeaikaisten finnair sekoilujen jälkeen hyvin tärkeä sektori

pohjoismainen yhteistyö turvallisuus ja puolustuspolitiikassa on kannatettavaa ja sitä voidaan lisätä harjoituksissa ja erilaisissa materiaalihankinnoissa ja etenkin turvallisuusasioissa koska kansainvälinen rikollisuus terrorismi ja kyberhyökkäysten uhka ovat alueita joilla tarvitaan entistä tiiviimpää työtä

rakennustoimintaan liittyvällä tilaajalla on oltava todistus siitä että sopimuspuoli on ottanut työtapaturmavakuutusmaksun

omalta lähialueeltani esiin nostetun ylöjärven terveyskioskin ja vastaavien hankkeiden edistäminen on oiva tapa uudenlaiseksi palvelumuodoksi joka kevyenä palveluna on varmasti kustannustehokas lähipalvelu

kyllä minun tekee mieleni ihan hallituksista ja niissä oloissa missä avoimissa pääopastin oppositiossa olevista puolueista riippumatta olla sitä mieltä että nimenomaan näissä kysymyksissä joissa on kysymys kaikkein pienimpien ihmisten toimeentulosta ja toisaalta heidän innostamisestaan työn tekemiseen ja myöskin siirtyä tai

tämä on niin selkeä esitys että jos meillä on jonkinlainen arvomaailma jos meillä on halua ja koska puheenjohtaja holmlund sanoi myös että valvontaviranomaisilla ei ole ongelmaa tämän lain läpiviemisessä niin jotenkin tuntuu vain merkilliseltä

samoin tilaajalla on muiden alueen tilaajiin verrattuna laajempi velvollisuus selvittää sopimuskumppaneiden luotettavuus ennen sopimuksen tekemistä vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä

yksinhuoltaja ja yhden hengen talouksien osuus kasvaa mikä aiheuttaa paineita sosiaalipalvelujen puolelle muutostilanteissa

mutta mietin että kun aseiden yhteisomistus ei onnistu edes natossa niin olisi vaikea kuvitella sen toimivan pohjoismaiden välillä

pimeän niin työn tarjoamisesta sopisi löytyä yksimielisyyttä ja sopisi myöskin tarkastella niitä kysymyksiä ilman että ne kehykset tai milloin mikäkin raami hallitusneuvotteluissa tai sen jälkeen pomppaavat esiin ja sanotaan että ei tämä nyt sitten millään käy tässäkään vaikka hyvin tiedetään että luultavasti tämänkin esityksen toteutumisen kokonaisvaikutukset ovat todellakin positiivisia

kyllä meidän on tänä päivänä elettävä kun tiedetään että norja tanska ja islanti ovat nato maita kun taas suomi ja ruotsi ovat liittoutumattomia

siinäkin olisi sitralle

nimittäin tilaaja olisi velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellosta annetun lain mukaiseen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa

keskustelu on päättynyt

summan olisi pitänyt olla korkeampi ja indeksikorotus on sen elinehto jotta sen alkuaankin pieni merkitys ei hupene kokonaan parissa vuodessa

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksyttäisiin lähetetään talousvaliokuntaa